perustuslain mietinnössä ja myöskin esityksen perusteluissa käsiteltiin kysymystä siitä mitenkä eu asioissa eun yhteisen ulko ja turvallisuuspolitiikan osalta tämä presidentin ja valtioneuvoston kantojen yhteensovittaminen tapahtuu

tällaisiksi seikoiksi todetaan muun muassa usein toistuvista vaaleista johtuva vaaliväsymys pienten vaalipiirien piilevä äänikynnys puolueiden jäsenmäärän ja ylipäänsä aktiivien lasku ja ehdokasrekrytoinnin vaikeutuminen sekä vaikeudet tavoittaa vaalitiedotuksella vähemmän osallistuvia ryhmiä

on korostettu neuvontaa ja näitä uusia reagointikeinoja joita lainmuutoksella on saatu

vaalipiirien remontti on se asia jota tuolloisissa edellisen vaalikauden vastalauseissa haettiin ja sille suuntaa haluttiin näyttää

se olisi niin kuntien kuin kansalaistenkin elämän kannalta olennaisesti helpompaa

erityisen hankalahan tämä kysymys on pienempien kieliryhmien osalta siis suomen oloissa suomenruotsalaisen viittomakielen joka on erillinen kieli suomalaisesta viittomakielestä

siitäkään ei ole uusia säännösehdotuksia mutta siinähän on selvästi ollut valtiokäytännössä aukko että näitä tavallaan kansallisen ulko ja turvallisuuspolitiikan eun yhteisen ulko ja turvallisuuspolitiikan yhteensovittamisen kysymyksiä ei ole käsitelty samalla korkealla tasolla presidentin ja hallituksen välillä niin kuin tätä kansallista ulkopolitiikkaa juuri tuossa utvassa

meillä on tässä tehty viime vuosina hyvin epämääräisiä aluejakomuutoksia hätäkeskusten osalta ja poliisipiiritkin poikkeavat kaikesta muista ja nyt paraikaa sitten heitellään hyvin erilaisilla luvuilla pelastusalueiden muutoksia ilman että olisi mitään kokonaiskuvaa siitä että saataisiin toiminnalliset järkevät nykyistä isompia maakuntia vastaavat alueet ja se sama aluejako olisi sitten myös valtion aluehallinnossa

se on myöskin oikean suuntainen kehittämislinja että kansalaiset todella saisivat oikeutta sen kantelun kautta silloin kun väärinkohtelua tai kyseenalaisia menettelyjä havaitaan

oleellistahan on vaalipiirijärjestelmää rakennettaessa se että se myös olisi realistinen poliittisen toiminnan kannalta että vaalipiirit eivät ole suhteettoman laajoja sen kannalta missä pystytään eduskuntavaalityötä meidän henkilövaalijärjestelmässä tekemään eivätkä sillä lailla liiaksi muuta poliittista järjestelmää toimivaksi ja hyväksi havaitusta

aluksi täytyy vastata kuitenkin edustaja saarakkalalle ja edustaja kivelälle jotka molemmat ovat perustuslakivaliokunnan jäseniä että älkää luovuttako sellaista valtaa joka kuuluu perustuslakivaliokunnalle hallitukselle

henkilökohtainen kampanjointi joka tähän suomen vaalijärjestelmään liittyy on kallista varsinkin valtakunnallisissa ja sitten eduskuntavaaleissa

sitä esitellään tänään eri asiakohdassa koska hallitus on valmistellut aloitetta koskevasta menettelystä erillisen lain

tuolloin vastalauseissa korostettiin sitä että vaalijärjestelmän kehittämisessä on tärkeää korostaa järjestelmän selkeyttä ja riittävää suhteellisuutta kansanvaltaisen osallisuuden tukemista ja vaaliliitoista luopumista

samoin tuo käsittelyaikojen lyhentämispyrkimys jossa on hyvin onnistuttu mutta edelleen on paljon tehtävää saa valiokunnan siunauksen ja toivomme että eduskunta kaikkinensa myös tätä linjaa tukee

nyt sitten on syytä järjestää se tapa onko se sitten kahdenväliset ministeripresidentti tapaamiset vai utvan tapainen järjestely jossa asialistalle vain tuotaisiin myös nämä eun yhteiset ulko ja turvallisuuspolitiikan merkittävät linjanvetokysymykset

kysyisin pääministeriltä

sivistysvaliokunnan lausunnossa kiinnitettiin huomiota myös viittomakielisten kielellisten oikeuksien toteutumisessa oleviin ongelmiin kautta linjan ja viitataan muun muassa palveluiden harkinnanvaraisuuteen ja alueellisiin eroihin

minkälaisia keinoja ajetaan tämän kreikan tilanteen ratkaisemiseksi siten että nämä velkajärjestelyihin liittyvät toimet voitaisiin kapseloida niin ettei liikkeelle lähde talouskriisi työllisyyskriisi ympäri euroopan ja että myöskin tämä vastuiden jatkuva kasvu pystytään pysäyttämään

tähän mietintöön tosiaan tuli nuo kaksi vastalausetta perussuomalaisten ja keskustan puolelta ja ne esitellään varmasti erikseen

sivistysvaliokunta esitti että perustuslakivaliokunta ehdottaisi eduskunnan hyväksyttäväksi lausuman jossa eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin viittomakieltä käyttävien kielellisten oikeuksien parantamiseksi siten että oikeus oman kielen käyttämiseen varmistetaan

täällä perustuslakivaliokunta esitti kuitenkin että tuosta hallituksen esityksestä poistettaisiin yksi kohta joka oli nähdäksemme puutteellisesti valmisteltu ja se koski ministerin tehtävien hoitamisen keskeyttämistä

arvoisa puhemies

perustuslakivaliokunta tosiaan sen aikaisemman esityksen yhteydessä totesi että tuo vastuiden määrittely ei ollut riittävän selkeä

vaalipiirien rajojen tarkistamiseen perustuvassa mallissa järjestelmä olisi edelleen äänestäjän kannalta selkeä ja se tukisi nykyistä paremmin kansanvaltaista osallisuutta keskenään tasavahvemmissa vaalipiireissä

tämä koskee eurooppa neuvoston ohella muita eun keskeisiä kokouksia kuten valtion tai hallitusten päämiesten epävirallisia tapaamisia ja niin sanottuja eun kolmas maa kokouksia joissa unioni ja sen jäsenvaltiot kokoontuvat valtion tai hallitusten päämiesten tasolla unionin ulkopuolisten maiden korkeiden edustajien kanssa

kun on kuitenkin kysymys kansantalouden ja julkisen talouden mittakaavaan suhteutettuna todella isoista vastuista niin on tärkeää että eduskunnan hyväksymä sitoumus on yksiselitteisesti ja mahdollisimman tarkasti määritelty

siinäkin täytyy huolellisesti valmistella asia ennen kuin näin radikaaliin perustuslain muuttamiseen lähdetään

ja hiukan toisin ja täsmällisemmin muotoiltuna tämä meidän lausumaehdotuksemme olisi sitten seuraava valiokunta tätä edellyttää ja sitten esittää

korkean äänestysaktiivisuuden alueilla oli keskimääräistä enemmän korkean asteen koulutuksen saaneita korkeammat tulot ja pienempi työttömyysaste ja päinvastoin sitten näillä heikon äänestysaktiivisuuden alueilla

aika olennainen tekijä juuri vaalijärjestelmän toimivuuden ja kansanvallan toimivuuden kannalta on minkä laajuisella alueella vaalityötä tehdään minkälaisella alueella muodostuu se kansalaisten yhteistoiminta kansalaisten yhteinen tahto jonka voima mitataan vaaleissa ja näkyy sitten eduskunnan kokoonpanossa

eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin sen turvaamiseksi että viittomakieltä käyttävien oikeudet toteutuvat koko maassa siten kuin heidän kielellisiä oikeuksiaan koskevaa lainsäädäntöä laadittaessa on tarkoitettu

valtioneuvosto voisi vastaisuudessa uuden säännöksen nojalla kuitenkin poikkeuksellisesti päättää että pääministerin ohella tai sijasta joku muukin edustaa suomea valtion ylimmän johdon osallistumista vaativassa muussa euroopan unionin toiminnassa

jotta tämä logiikaltaan muistuttaisi sitä mitä on aikoinaan tarkoitettu ja edelleenkin vaalipiirijärjestelmällä haetaan niin pitäisi olla huomattavasti pienemmät vaihtelurajat vaalipiirien välillä

onko se oikein juuri tässä valossa että meillä on juuri nähty monissa tutkimuksissa että tuloerot ovat kasvaneet suomessa rajusti ja vain noin kymmenesosa verotuksesta on aidosti progressiivista

tässä yhteydessä valiokunta korostaa että viittomakieliä käyttävien oikeuksien toteutumiseen tulee kiinnittää huomiota kaikilla hallinnonaloilla ja kehittää viittomakielisiä palveluja yhteistyössä viittomakielisen yhteisön kanssa

tilanteen arvioiminen jäisi valtioneuvoston harkintavaltaan

säännös mahdollistaisi sen että valtioneuvosto harkintansa mukaan poikkeuksellisesti päättäisi esimerkiksi tasavallan presidentin tai asianomaisen ministerin edustavan suomea tällaisessa kokouksessa

valiokunta katsoo että demokratiapolitiikan kehittämiseksi olisi tärkeää tutkia äänestämistä säännöllisesti ja rekisteripohjaisesti niin kuntavaaleissa valtiollisissa kuin eu vaaleissakin

perustuslakivaliokunta pitää sivistysvaliokunnan tapaan tärkeänä että lain vaikutuksia viranomaisten toimintaan ja viittomakielisten oikeuksiin seurataan ja tarvittaessa valmistellaan lainsäädäntömuutoksia joilla varmistetaan viittomakielisten oikeuksien toteutuminen

aiotteko te tosissaan viedä vielä tästä kymmenyksen siivusta merkittävän osan tasaveron suuntaan

jatkossakin on hyvä että näissä isoissa kysymyksissä ollaan tarkkoina

tähän liittyy monenlaisia kysymyksiä myöskin siitä miten tämä vaalipiirijako vaikuttaa vaalien käytännön toimeenpanoon ja vaalikampanjoihin

valiokunta korostaa tutkimusten merkitystä muun muassa sen selvittämisessä miksi suomessa kuilu osallistuvien ja osallistumattomien väestöryhmien välillä on merkittävästi suurempi ja politiikka koetaan monimutkaisemmaksi ja vaikeammaksi ymmärtää kuin muissa pohjoismaissa

merkittävissä ulko ja turvallisuuspoliittisissa unioniasioissa pääministeri ja valtioneuvosto toimivat vastaisuudessakin läheisessä yhteistyössä tasavallan presidentin kanssa suomen kantoja muodostettaessa

aikaisemminhan on tietysti jouduttu kriisiluonteisesti hyvinkin valtavia miljardiluokkia ikään kuin hetkellisten rahoitusmarkkinoiden kriisien selvittämiseksi hyväksymään tämmöisillä hyvin yleisluontoisilla takausvaltuuksilla mutta silloin kun mennään tämmöiseen institutionaalisempaan pysyvämpään järjestelyyn mitä rahoitusvakausväline edustaa vielä voimakkaammin tietysti tämä pysyvä vakausmekanismi näiden sääntöjen pitää olla yksiselitteisiä ja tarkasti määriteltyjä ja oikeudenmukaisia myöskin eri maiden kesken

tässähän on se kohta johonka muun muassa ulkoasiainvaliokunta kiinnitti huomiota omassa lausunnossaan että tämä eun yhteisen ulko ja turvallisuuspolitiikan koordinaatio suomessa ei ehkä ole seurannut aivan perustuslain kirjainta ja henkeä ja presidentin ja hallituksen vuorovaikutus näissä eu puolen ulkopolitiikka asioissa on ollut vajavaista

kallistuvatko ne kovin maantieteellisesti laajoissa piireissä vai voiko sielläkin sitten kuitenkin keskittyä äänien keräämiseen jollakin suppeammalla alueella

etyj järjestönä on saanut merkittäviä tuloksia aikaan vapauttanut itäistä eurooppaa ja pitänyt rauhantilaa yllä

tällaisissa tilanteissa olisi perusteltua järjestää mahdollisuus ettei ministeri joutuisi näiden syiden vuoksi eroamaan tehtävästään jos tuo tehtävien hoito on sijaisuusjärjestelyillä järkevästi hoidettavissa

näillä reunaehdoilla valiokunta siis kannattaa hallituksen esityksen hyväksymistä sellaisenaan ja esittää siihen äsken kertomani lausuman

perustuslakivaliokunta vielä korostaa että selonteossa ehdotetut toimenpiteet eivät ole riittäviä äänestysaktiivisuuden parantamiseksi ja osallistumisen eriarvoisuuden vähentämiseksi vaan kehityssuunnan kääntämiseksi tarvitaan ennakkoluulotonta ja rohkeaa uudelleenajattelua ja tehokkaita toimenpiteitä

mutta siellä on selvä ongelma että sen resurssit sen päätöksentekotavat eivät ole tähän nyky eurooppaan sopivia ja kuitenkin nähdään sen välttämättömyys vaikkapa juuri tuon mainitun ukrainan kriisin selvittelyissä

tällaisia esimerkkejä on olemassa toki meidänkin ajoiltamme miten eri lailla voidaan samankokoisissakin vaalipiireissä poliittista työtä organisoida

kiitos

mutta se on tärkeä huomata että tämmöisessä suomalaisessa henkilövaalijärjestelmässä on paljon vaikeampi tämmöisiä ihanteellisia suhteellisuuden kehittämismalleja toteuttaa kuin sitten pitkän listan maissa

valiokunnan mielestä ehdotettu säännös ja sen perustelut jättävät kuitenkin keskeyttämismahdollisuudelle sellaista väljyyttä ja avoimuutta jotka sopivat huonosti yhteen valtioneuvoston jäsenen keskeisen valtiosääntöisen aseman ja tärkeyden kanssa

tätä koskien on tietysti toivottavaa että utvan työskentelyä tai vastaavaa menettelyä kehitetään valtioneuvoston ja presidentin kesken jotta myös tämä eun yhteinen ulko ja turvallisuuspolitiikka olisi samantyyppisen kokonaiskoordinaation piirissä kuin kansallinen ulko ja turvallisuuspoliittinen päätöksenteko

tämä koskee näiden vastuiden määräytymistapoja sijaan tulevia poistuvien takaajien tilanteita ja koskee myös sitten päätöksentekomenettelyjä tuollaisen rahoitusvakausvälineen tai vakausmekanismin hallinnossa

sääntelystä pitäisi nyt kun toivottavasti se valmistellaan uudelleen tämän palautuksen jälkeen ensinnäkin selvästi ilmetä laissa erikseen rajatut perusteet ministerintoimen keskeyttämiselle

tyypillistähän on että juuri näissä listajärjestelmän maissa on sitten tasauspaikkajärjestelyjä erilaisia äänikynnyksiä ja suhteellisuutta täydentäviä matemaattisia menetelmiä

vaalijärjestelmä ei nykymuodossaan toteuta kovin hyvin suhteellisuutta ja niin sanotussa piilevässä äänikynnyksessä oleva ero on kasvanut viime vuosikymmeninä

siellä pitäisi maiden maksuosuudet modernisoida nykyta louksia vastaaviksi ja myöskin ylipäänsä tästä jäädytetystä järjestelystä päästä eteenpäin

henkilövaalijärjestelmään paremmin sopii että se valinta kehen vaalipiirin äänestäjät luottavat tapahtuu juuri sen vaalipiirin äänillä eikä siirrellä ääniä vaalipiiristä toiseen

näitä on jouduttu tekemään pioneerityönä nyt ensimmäistä kertaa ja toivottavasti niitä hankalimmilta osiltaan ei jouduta käyttämään mutta oikeastaan senkin takia että niitä ei jouduttaisi käyttämään on hyvä että pelisäännöt ovat mahdollisimman selkeät sääntely korkeatasoista niin euroopan tasolla kuin kansallisesti kun näitä euroopassa tehtyjä päätöksiä pannaan kansallisesti täytäntöön

ei ole järkevää luoda tällaista harmaata vyöhykettä että ministerit olisivat siinä rajamailla että tulisi eteen tilanne että tehtävä voitaisiin keskeyttää ja varsinkin epämääräiseksi ajaksi

perustuslain esitöiden mukaan lähtökohtana on sellainen vaalipiirijako joka kokonaisuutena täyttää perustuslaissa asetetut vaalien suhteellisuuden vaatimukset ja takaa vaalijärjestelmän samankaltaisen toiminnan koko maassa

jo voimassa olevassa perustuslaissa on useissa kohdissa mainintoja euroopan unionista siitä miten eduskunta esimerkiksi osallistuu päätöksentekoon ja valmisteluun euroopan unionin käsittelemissä asioissa

lisäksi olisi tarpeen säätää tarkemmin keskeyttämismahdollisuuden käyttöedellytyksistä kuten keskeytyksen ajallisesta kestosta keskeytyksen mahdollisesta jatkamisesta ja ministerin oikeudesta palata hoitamaan tehtävää mahdollisesti jo ennen keskeytyksen päättymistä

eri maiden välillä on suuria eroja siinä miten tarkasti parlamentti käsittelee tällaisia miljardien tai kymmenienkin miljardien eurojen suuruisia vastuita

yhtenä äänestysaktiivisuutta mahdollisesti alentavana tekijänä pidetään suomalaisen vaalijärjestelmän ehdokaskeskeisyyttä ja äänestäjälle jäävää velvollisuutta valita sopiva henkilö ehdokkaiden joukosta

sen kohdalla perustuslakivaliokunta puoltaa lepäämään hyväksytyn lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana ja yksimielisesti

kansainvälisistä velvoitteista irtautuminen on yksinkertaisen enemmistön asia eikä tämän tosiasian euroopan unionin jäsenyyden toteaminen perustuslaissa muuta tätä mahdollista poistumista euroopan unionin jäsenyydestä

osassa maista valtiosääntöperinne on sen kaltainen että hallituksella on hyvin laajasti valtuudet toimia ulkoisesti maan puolesta

kaikkinensa siinä on siis paljon enemmän niitä näkökohtia kuin hallituksen esityksen perusteluissa on tuotu ilmi ja asiantuntijakuulemisissa korostettiin juuri tätä että siinä mennään aika lailla uusille urille kohdataan sellaisia ongelmia joita ei tuossa valmistelussa ole ehkä nähty ja sen takia tämmöinen laveampi ja perinpohjaisempi valmistelutyö on tarpeen

muiden pohjoismaiden korkeampien äänestysprosenttien on katsottu selittyvän muun muassa äänestäjille tarjottujen vaihtoehtojen selkeydellä ja listavaaleilla joissa äänestäjän ei välttämättä tarvitse ottaa kantaa ehdokkaaseen vaan pelkkä puoluevalinta riittää

suomessa perustuslakiuudistuksessa vielä täsmennettiin tätä eduskunnan osallistumista valtiontalouden kannalta keskeisiin päätöksiin

varsinkin vaaleja edeltävässä keskustelussa tuo listavaali tietysti kärjistää sen keskustelun puolueiden ja niiden edustamien linjojen väliseksi kun suomalaisessa henkilöperustaisessa vaalijärjestelmässä ehdokkaat korostetusti erottuvat myös siitä oman puolueen ehdokasjoukosta ja silloin äänestäjiltä vaaditaan erityistä tarkkuutta löytää ne isot linjat ja sitten taas yksittäisten ehdokkaiden väliset erot

meillä se on ehkä kattavampaa kuin missään muussa euroopan unionin maassa tällä hetkellä juuri parlamentin osallistuminen näihin päätöksiin siten että eduskunta sekä valtuuttaa hallituksen etukäteen näihin poliittisiin päätöksiin että sitten käsittelee tarkemmin nämä kansalliset voimaansaattamistoimet joko lain tasolla tai sitten kansainvälistä sopimusta muutoin hyväksyttäessä kuin voimaansaattamislailla

tuolla jääkiekon puolella tutumpi makarov sergei makarov oli tunnettu oikeana laitahyökkääjänä

suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävästä toimivallan siirrosta päätettäisiin vastaisuudessa kahden kolmasosan enemmistöllä kuten nykyisinkin mutta siirtoa ei tehtäisi nimeltään poikkeuslailla nykyiseen tapaan vaan uudessa perustuslain määrittelemässä menettelyssä

perustuslakivaliokunta katsoi että asian sääntely vaatii jatkoselvityksiä myös vaihtoehtoisista järjestelyistä jolla tähän samaan tavoitteeseen päästäisiin ja ehdottaa sen vuoksi säännöksen poistamista lakiehdotuksesta ja näinhän nyt on ensimmäisessä käsittelyssä jo päätetty

mutta tässä ministeri tuomioja kertoi että nämä olivat suhteellisen vapaasti heitettyjä nämä kyseenalaisimmat kohdat tuosta puheesta ja tunnetusti venäjä on naton rauhankumppanuusmaa samalla tavalla kuin suomikin

minusta on hyvä että tämä perinne jatkuu että suomessa eduskunta todella käyttää perustuslain mukaisesti ylintä lainsäädäntövaltaa ja ylintä budjettivaltaa maassa

tämä on siis samalla evästyksenä tuohon tulevaan valmisteluun että jos tässä katsotaan että nykyisiä normeja joustavasti soveltaen ei pärjätä näissä tilanteissa joissa ministerin toiminta täytyisi vähäksi aikaa keskeyttää niin silloin pitää huolella valmistella uusi ehdotus

tähän nähden onko mistään virallisemmista venäjän kannanotoista ollut havaittavissa samantyyppistä kritiikkiä vaikkapa suomen kertausharjoituksiin tai kumppanuusohjelmiin liittyen kuin mitä näistä makarovin irrallisista heitoista löydettiin

yksi vaihtoehto voisi olla tietynlainen sekamalli jossa äänestäjä voisi äänestää joko henkilöä tai puoluetta mutta jossa puolue elimet eivät asettaisi ehdokkaita järjestykseen vaan valituiksi tulisivat eniten henkilökohtaisia ääniä saaneet ehdokkaat kuten nytkin

elikkä jos joku henkilö ei löydä ehdokkaista vahvasti kannattamaansa niin äänestäisi kuitenkin sitä puoluetta ja silloin se ehdokkaiden järjestys määräytyisi sen mukaan mitä ääniä on annettu niiden äänestäjien toimesta jotka myös ovat valmiita sen ehdokkaan valitsemaan sieltä joukosta

muilta osin tämä hallituksen esitys on siis ehdotettu hyväksyttäväksi tässä yksimielisessä valiokunnan mietinnössä

meillähän merkittäviä toimivaltuuksia on myönnetty eduskunnan päätöksin esimerkiksi kansainväliselle atomienergiajärjestölle tai asevalvontasopimusten täytäntöönpanijoille

ohjauksia hallitusohjelmasta ja aiemmasta säätämishistoriasta jossa on törmätty ongelmiin kun suhteellisuutta on koetettu parantaa

tällainen järjestelmä voisi nostaa puolueet ja niiden väliset erot nykyistä selkeämmin vaalien keskiöön ja korostaa että olennainen vaikutus yhteiskuntakehitykseen tulee vaaleilla määräytyvistä puolueiden paikkamäärien muutoksista vaikka äänestäjä meidän järjestelmässämme siis pääsääntöisesti äänestää suoraan valittavaa henkilöä

meillä on hyvin monia kansainvälisiä järjestöjä joilleka ihan laajalla enemmistöllä suorastaan yksimielisesti on siirretty valtaosa näistä toimivaltuuksista jotta suomi voisi aktiivisena osallistua kansainväliseen vuorovaikutukseen ja vaikuttaa niihin isoihin globaaleihin ja rajat ylittäviin ongelmiin jotka vaativat yhteistä työtä

perustuslakivaliokunta korostaa demokratiakasvatuksen lisäämisen ja kehittämisen merkitystä pyrittäessä vahvistamaan demokratiaa nostamaan äänestysaktiivisuutta ja vähentämään osallistumisen eriarvoisuutta

poikkeusolojen määrittelyä perustuslaissa yksinkertaistettaisiin nykyisestä kuitenkin siten että määritelmä pysyisi edelleen kansainvälisten ihmisoikeussopimusten yleisen hätätilan käsitteen piirissä

määritelmä kattaa aseelliseen hyökkäykseen liittyvien poikkeusolojen lisäksi myös muut kansakuntaa vakavasti uhkaavat poikkeusolot kuten erittäin vakavat luonnonmullistukset pandemiat ja suuronnettomuudet

tulevaisuuteen päin olisi tärkeätä että vaalipiirijako vastaisi toiminnallista maakuntajakoa sellaisia luontaisia yhteistoiminta alueita missä ihmiset muutoinkin tekevät politiikkaa ja uudistavat yhteiskuntaa kehittävät elinkeinoja ja niin edelleen

erityisenä kysymyksenä sivistysvaliokunnan lausunnossa kiinnitetään huomiota ammatillisen perusopetuksen opiskelijoiden äänestys ja osallistumisinnokkuuden alhaisuuteen ja todetaan että ammatillisen koulutuksen osalta ei selonteossa esitetä erityistoimenpiteitä

perustuslakivaliokunta yhtyy sivistysvaliokunnan näkemykseen demokratiakasvatuksen kehittämisen välttämättömyydestä ammatillista perusopetusta antavissa oppilaitoksissa ja kiirehtii nopeita ja vaikuttavia toimia ammatillisessa koulutuksessa olevien nuorten demokratiakasvatuksen tehostamiseksi

lisäksi poikkeusolosääntelyn lailla säätämisen vaatimusta perustuslaissa jossain määrin väljennettäisiin jolloin valtioneuvoston asetusten käyttö olisi tietyissä rajoissa nykyistä useammin mahdollista

kaikkiaan siinä on kuitenkin kyse sopimusmekanismista jolla pyritään turvaamaan euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen perustuvan talous ja rahapolitiikan mahdollisimman häiriötön ja vakaa toiminta

näissä viimeisissä tarkemmissa selvityksissä eri ikäryhmien ja ammattiryhmien äänestämisestähän havaittiin että juuri ammatillisen koulutuksen saaneet nuoret olivat se kaikkein vähiten äänestävä joukko

tähän liittyen perustuslaissa säädetään eduskunnan mahdollisuudesta valvoa valtioneuvoston asetuksenantoa niin sanotulla jälkitarkastusoikeudella ja päättää asetusten voimassaolosta

perustuslakivaliokunta normaalista poiketen hiukan tarkasteli tätä unionioikeudellista perustaa ja tunnetustihan tässä on aukkoa olemassa jota koetetaan paikata sitten perussopimusta muuttamalla

sekin liittyy tähän että perustuslaissa on hyvä olla mahdollisimman täydellinen kuva keskeisistä ihmisten perusoikeuksista ja myöskin suomen asemaa määrittävät kirjaukset

ensinnäkin juuri tuohon äsken mainittuun asiaan liittyen valiokunta piti valitettavana että hallituksen esityksessä ei tarkasteltu unionioikeudellista perustaa sopimusjärjestelylle

viittasin jo esimerkiksi valtioneuvostolain tarkistamistarpeeseen samoin ulkoasiainhallintolain tarkistaminen on myös tarpeen liittyen näihin nimitystoimivaltaa koskeviin muutoksiin ja myöskin tähän ulkopoliittiseen päätöksentekoon

arvoisa puhemies

ylipäänsäkin tietysti hektisessä valmistelussa on näitä äärimmäisen isoja hankkeita jouduttu tuomaan päätöksentekoon mutta sitä tärkeämpää on että sitten kaikki asiantuntijaresurssit ladattaisiin siihen valmisteluun mitä isompi asia on ja tässä nyt ei ole oikein tällä kertaa onnistuttu

on havaittu esimerkiksi euroopan avoimuusasetuksien laatimisessa että on hankaluuksia pitää suomalaista lvi ja julkisuuskäsitys tätä pohjoismaista laveaa julkisuuskäsitystä saada markkinoitua tuonne muualle eurooppaan

arvoisa puhemies

nyt tässä tapauksessa oli uusi tilanne uudenlainen sopimus jonka suhdetta suomen julkisuuslakiin piti soveltaa tulkita

meillä on nyt kaksi todistusta suomen ja yhdysvaltain suhteiden tilasta edellisen vuosikymmenen alkupuolella

merkillepantavaa on myös tietynlainen ylimalkaisuus jolla kuvataan päätöksenteon jakautumista yhtäältä yksimielisyyttä edellyttäviin päätöksiin ja toisaalta määräenemmistöllä tehtäviin päätöksiin

perustuslakivaliokunnan mietinnössä on siis viittaus aikaisempaan helmikuiseen perustuslakivaliokunnan mietintöön näiden asiakysymysten osalta ja lisäksi korostukset siitä että eu jäsenyyden mainitseminen tai tämän erillisen kansainvälisten toimivaltuuksien siirtomahdollisuuden kirjaaminen ei muuta tarvittavia enemmistö tai määräenemmistövaatimuksia

itsekin olin yli kuusi vuotta ulko ja turvallisuuspoliittisessa valiokunnassa ja minun käsitykseni vastaa hyvin sitä mitä pääministeri kiviniemi totesi

lehdistössä olevan tiedon mukaan tätä arvioi brittiläinen lakiasiaintoimisto

parhaat asiantuntijat varmaan tässä kysymyksessä löytyisivät oikeusministeriön julkisoikeuden yksiköstä ja oikeuskanslerinvirastosta ja viime kädessä tietysti korkein hallinto oikeus tekee sitten auktoritatiivisia tulkintapäätöksiä

perustuslakivaliokunnan pari viikkoa sitten perustellussa kannanotossaan esille nostamat päätösmekanismien aiheuttamat täysivaltaisuuskysymykset on valiokunnan arvion mukaan asianmukaisesti huomioitu

kumpi on hallituksen kanta

mutta kysyn

ne tärkeät asiat joissa suomi sitoutuisi merkittäviin talousvastuisiin edellyttävät yksimielisyyttä

minkä takia ei käytetty näitä omia julkisuuslainsäädännön tuntijoita ikään kuin ensimmäisinä ja tärkeimpinä asiantuntijoina vai käytettiinkö

tästä on tulevissakin tulkinnoissa syytä pitää tarkasti kiinni että myös niissä käytännöissä joita täällä rahoitusvakausvälineen hallinnossa sitten omaksutaan varjellaan ja suojellaan tätä yksimielisyysperiaatetta

edelleen perustuslakivaliokunta kaiken tämän käsittelyn jälkeen ehdottaa että lakiesitykset hyväksytään muuttamattomina

arvoisa puhemies